lain mukaan adoptiossa katkeaa oikeus biologiseen vanhempaan ja katkeaa oikeus myöskin isovanhempiin

vastaavasti täällä virka avulla se taipui tätä kiireellistä tehtävää suorittamaan lähtevä viranomainen joutuu vastaavalla tavalla miettimään onko hänen miehensä mahdollista selvitä tästä poliisin tehtävästä ja täyttyvätkö tämän lain ja sen perustelun edellytykset koulutuksesta välineistöstä ja muusta siihen liittyvästä asiasta

puolustusmäärärahojen turvaaminen ja uskottava järjestelmän ylläpito ovat keskeisimpiä tämän selonteon johtopäätöksiä

jos emme itse puolusta suomea ja maatamme ei sitä kukaan muukaan tee ja se joka tapauksessa jonkun verran maksaa

minä joka olen niin kuin varmaan moni teistäkin nähnyt elämän nurjan puolen olen käynyt sadoissa kodeissa missä väkivalta alistaminen riistäminen koskee lapsia vanhempia ja monia muita ulkopuolisiakin olen tullut siihen tulokseen että tällaisessa tilanteessa monesti apu saattaa löytyä läheisestä ihmisestä isovanhemmista enoista sedistä tai muista sukulaisista tai miksei hyvistä ystävistä ja varmaan hyvistä perheistä

käytännössä tämä koulutus ja pätevyysvelvoite rajaa tämän toimivallan sillä tavalla että etsitään tyttöä ja he eivät voi jo nyt raja rajamiehet eivät voi noin vaan lähteä mitä vaan poliisitehtävää suorittamaan vaan he voivat toimia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sellaisissa poliisitehtävissä joihin heillä on koulutus ja välineistö ja joista heillä on mahdollisuudet selvitä

esimerkiksi meillä satakunnassa on kaksi suomen tärkeimmistä varuskunnista niinisalon tykistöprikaati jonka raketinheitinyksikkö ja uuteen teknologiaan perustuva ilmavalvontatoiminta ovat koko maanpuolustuksen kannalta keskeisen tärkeässä roolissa ja porin prikaati säkylässä vastaa kansainvälisiin kriisitehtäviin koulutettavien sotilaiden kouluttamisesta ja varustamisesta

tämä tilapäisen liikenteen säännöshän menee niin että muualla kuin suomessa myönnetyllä yhteisöluvalla saa luvanhaltijan käyttämällä ajoneuvolla tehdä enintään kolmen suomen sisäistä kuljetusta suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen yhteydessä enintään viikon aikana siitä päivästä jona suomeen tuotu kuorma on

kulutus suomeen osaamiseeni kultsuosoitettava rahtikirjalla kuljetustilauksella tai muulla luotettavalla todisteellaseinäita löydy näitä kirjoja ei siinä vaiheessa poliisi voi

myös varuskuntien merkitys työpaikkojen ja elinvoimaisuuden ylläpitäjinä maakunnissa on hyvin tärkeä

pidän tätä valiokunnan the vot lait muut näytä lainkaan valiokunnan tekemiä muutoksia tähän lakiin äärettömän tärkeinä ja perusteluja erityisen hyvinä siitä millä tavalla suomen kansalaiset kohtaavat viranomaiset ja millä tavalla viranomaiset voivat kohdella suomen kansalaisia

mutta jos lapselta katkaistaan nämä yh teydet joita tämä luovuttaminen edellyttää niin en minä ole ihan vakuuttunut että se on kaikista parasta sen lapsen osalta

tämä tai tuli tämän tämän ajoon pakosta myös poliisilla ja tulella on resursseja valvoa tätä lakia nyt tämä on kuitenkin

puolustuskyvyn ylläpito edellyttää riittävien taloudellisten resurssien turvaamista myös tulevaisuudessa ja siihen tämä selonteko kyllä vastaa

jo yksi

l muutenkin tämä suomalaisten naurista nyt todella tuonne euroopan unioniin päin tässä rekka ja yrittäjäasiassa täytyisi ulottua meidän täytyy osoittaa tahtoa tee myös halme puolustaa suomalaisia yrittäjiä tässä pitkien etäisyyksien maassa jossa kuljetussuorite asukasta kohden euroopan korkein

optio natoon liittymisestä on hyvä pitää kyllä voimassa mutta nyt näköpiirissä olevana aikana liittymiseen ei kuitenkaan ole tarvetta

tämä saattaa tuntua turhalta

on sellaisia vanhempia joiden elämäntilanteet vaihtelevat ja joskus on sellainen tilanne että voi olla että heikkona hetkenä tulee mieleen että minä voin suostua tähän adoptioon

varsinkin voi olla edustajia tai on ollut jotka ovat vähän ihmetelleet miksei voida nyt sitten antaa apua kun heillä kanssa on virkapuvut päällä ja voisivathan he nyt tehdä näitä poliisitehtäviä

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnan toimialan kannalta sisäisen turvallisuuden kokonaisuus jopa keskeiset kysymykset kuten terrorismi kansainvälinen järjestäytynyt ja muu rikollisuus rajaturvallisuus väestökysymykset suuronnettomuudet luonnonkatastrofit ja pelastustoimi sekä siviilikriisinhallinta näyttävät jäävän varsin niukalle käsittelylle ja myös huomiolle

maanteiden tavaraliikenne on tärkein kuljetusmuotomme ja hoitaa tehokkaasti koko tätä yhteiskuntaa sen sen logistiikkaa talouden taantuma ei käänny ellei suosita kotimaista

mutta kun se on lopullinen suostuminen niin tämä biologinen vanhempi ei voi peruuttaa sitä koskaan vaikka hän ehkä saisi elämänsä paremmille raiteille

onpa ministeri laittanut jopa työryhmän pohtimaan miten armeijan virka apusäännöksiä laajennetaan vaikka hän kyllä totesi täällä että oli ankka se lehtiuutinen jossa hän esitti että lähin viranomainen hoitaisi minkä hyvänsä poliisitehtävän ja joka koski myöskin armeijaa

motorolakin koska luomumassa tämän asian sanoo

minä puhun semmoisista jotka ovat elämässään vaikeuksissa ja tietystikään kaikkia biologisia vanhempia jotka mahdollisesti

vaikka tämä suoranaisesti ei liity tähän kabotaasilakiin niin en voi olla puuttumatta siihen mitä tapahtui europarlamentissa vielä tänä vuonna kun työaika direktiiviä määrättiin rekkamies ei saa pestä tai huoltaa rekkaansa ajoajan jälkeen kisataloaan tai henkilöautoaan saa pestä mutta ei

selonteossa kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet painottuvat lähes täysin puolustuspolitiikkaan

koska selontekoa on laajennettu laajaan turvallisuuden käsitteeseen hallintovaliokunta ja myös valtiovarainvaliokunta ovat ottaneet kantaa tähän aihealueeseen

mutta niitäkin on joita se koskee ja siinä vaiheessa kun lapsi lähtee etsimään biologista vanhempaansa ja siinä vaiheessa kun tämän biologisen vanhemman elämäntilanne paranee hän on menettänyt lapsensa

luen lainauksen

valiokunta pitää välttämättömänä että sisäisen turvallisuuden kysymyksiä ja linjauksia käsitellään ja niistä keskustellaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin myös eduskunnassa sekä otetaan kantaa kehittämistoimenpiteisiin

kaiken kaikkiaan tämä ptr laki on tarpeellinen koska nämä aiemmat lait niin kuin alussa totesin ovat olleet asetustasolla hajanaisia eivät ole määritelleet nykyisiä tehtäviä

la kolmesataaseitsemän vastaa kolmesta kaksi europarlamentissa tämä asia täytyy ottaa uudelleen syksyllä esille varmasti europarlamentissa ja suomen meppien täytyy puolustaa suomalaisia

tässä mielessä te jotka kannatatte lakia voitte tätä kannattaa mutta minä toivon että te suhtaudutte myöskin kunnioituksella ja arvostuksella siihen näkemykseen jota minä esimerkiksi edustan tässä asiassa

tältä osin valiokunta yhtyy allekirjoittaneen ja sadan muun kansanedustajan esittämään toimenpidealoitteeseen ja nykyisen menettelyn kritiikkiin

nämä antavat hyvän mahdollisuuden ptr yhteistyöhön ja hyvän mahdollisuuden turvata kansalaisille turvallisuuspalvelut sillä tavalla että ne hoidetaan perustuslain mukaisesti ja että kansalaisen oikeusasema säilyy

äänestyksessä sosialistit ja äärioikeisto löysivät toisensa molemmat ryhmät haluavat kaataa suomalaisia ja yleensäkin pienyrittäjiä euroopassa täytyy muistaa suurissa euron arvon maissa kulutus yritykset ovat satojen rekkojen firmojaalan tavaraa on palkata niitä liikaa pesijöitä mutta meillä on yli kahden rekan miehiä joiden täytyy myös puhdetöitä tehdä wilma pysyy

käsittelyssä oleva selonteko ja hallituksen piirissä hyväksytty sisäisen turvallisuuden ohjelma eivät esitä riittäviä toimenpiteitä kansanvaltaisen järjestelmämme edellyttämän parlamentissa tapahtuvan yhteiskuntapoliittisen keskustelun kannalta

pidän kuitenkin välttämättömänä että suomessa ja erityisesti täällä eduskunnassa turvataan myöskin harvaanasuttujen alueiden poliisipalvelut rahoitetaan poliisit koulutetaan poliiseja riittävästi

vaikka ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät yhä tiiviimmin yhteen valiokunta pitää perusteltuna selonteon jakamista vastaisuudessa valmistelutavasta riippuen eri osiin niin että sisäisen turvallisuuden osio käsitellään erikseen ja tuodaan myöskin eduskuntaan

ei voi olla oikein että jossakin helsingissä turussa tampereella kansalaisten ongelmiin puuttuu aina huippukoulutettu poliisi joka tietää mitä tehdä ja jossakin muualla kansalaiset joutuvat turvautumaan viranomaisiin jotka eivät ole saaneet siihen koulutusta

yrittäjyys johon kuuluu liukuvat työajat on kohta rikos täällä suomessa ja nyt olen sitä mieltä että mitä tämä joukko ei kysy mikä kansan sisällä olisi juuri tulee päästä aika paljon niitä tulee näitä direktiivejä missä suorastaan lyödään päähän meitä suomalaisia tavallisia

samalla tavalla arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta kiinnittää tähän asiaan huomiota ja omassa lausumassaan toteaa että sisäisen turvallisuuden asiakokonaisuus tulisi käsitellä vastaisuudessa selontekomenettelyssä tasavertaisena suhteessa ulko ja puolustuspolitiikkaan ja että sisäisen turvallisuuden eri toimintalohkoille laaditaan ensi tilassa pitkäjänteisesti toimenpideohjelma ja toteuttamissuunnitelmat aikatauluineen ja määrärahatarpeineen

tässä toimivaltuuksien muutoksessa nimenomaan armeijan kannalta jota tämä lakiesitys ei nyt koske ja toivon mukaan ei meillä koskaan semmoista lakia olekaan esillä joka armeijaa panisi sisäisen turvallisuuden tehtäviin tai sitten rajavartioston osalta niin mihin en kyllä nämä hellä pehmeänä minuuttiohjelmia joita eri viranomaisilla on kyllä viranomaisille annettu eri tehtävät rajavartiostolle rajavartiostotehtävät armeijalle sotilaallinen puolustus ja poliisille sisäinen turvallisuus ja meidän pitää täällä huolehtia siitä että jokainen viranomainen pystyy toteuttamaan tämän tehtävänsä ja että jokainen kansalainen asuinpaikasta riippumatta saa oikeudenmukaisen ja laillisen kohtelun

puolustaa ja puita millään että direktiivien kanssa mutta oli hyvä asia paha asia johon me voimme puuttua tämä tavoittaisi kysymys me näytimme nyt kyllä mekin osataan viedä elämä ulkomaisille vaikeiksi jos me mentä espanjalta muualle touhuamaan miten saat tuli kyllä nekin osaa tehdä mitään

olen tyytyväinen että tämä lähes kaksi vuotta ollut toimenpidealoitteeni on saanut valiokuntien tuen ja nyt tässä selonteossa saa myöskin selkeän tuen

arvostus hursti ja

edustaja alatalo oli sitä mieltä työaikadirektiivi kaadettiin sen vuoksi että haluttiin hankaloittaa yrittäjien elämää sillä kysymys on säätää kielletyksi ja jokaista sitten valvoa

eduskunta edellyttää että turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekomenettelyä jatketaan ja että valtioneuvosto ryhtyy välittömiin toimiin menettelyn kehittämiseksi ottaen huomioon mietinnössä esitetyt näkemykset mukaan lukien laajan turvallisuuskäsityksen määritelmä

söderman täällä totesi että tämä on varmaan syytä panna pöydälle

on syytä odottaa että seuraava selonteko käsittelee myöskin sisäistä turvallisuutta ja nostaa tämän asian sille kuuluvaan arvoon

minä puhun biologisesta suhteesta biologisesta vanhemmasta ja biologisesta isovanhemmasta

juuri tästä ed

paasiolla olisi virtaa käydä kovaa väittelyä tästä ja nostaa kauheaa vastakkainasettelua niin sitä en lähde tekemään mutta totean että nykyisen aviopuolisoja koskevan ottolapsilainsäädännön mukaan ja lain perustelujen mukaan tämähän on tarkoitettu sellaiseen tilanteeseen jossa lapsen vanhempi on kuollut

tämä laki ei laajenna rajavartioston poliisivaltuuksia kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi

se on ihan fakta se on tosiasia

on hyvä että valiokunta edellyttää koulutusta osaamista ja välineistöä sellaisille tehtäville ja että perustuslakivaliokunta otti tähän kantaa ja valiokunta teki lain perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaisesti

arvoisa puhemies

tämän muutoksen taustalla on se että tämä on

eräät terminologia tätä oikeastaan laajennettiin yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kun siinä aikaisemmin oli rikoksen estäminen

tämän vuoksi tätä on harkittava silloin poliisipäällystössä

meillä oli aiemmin lainsäädäntö jossa tapahtuvan rikoksen torjumiseksi saattoi toimia mutta kun tämä laajennettiin yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen joka on yläkäsite laaja käsite niin silloin se koskee kaikkia muitakin poliisitehtäviä jotka poliisille kuuluvat

on erittäin järkevää että kontrolloidaan millä tavalla se tehdään eikä tämä ole myöskään virkamiehen etujen vastainen

päinvastoin jos työntekijä joutuu tehtävään johon hän ei ole saanut koulutusta ja kantaa siitä virkavastuuta niin eihän se sellainen nyt ole kovin hyvällä mallilla

arvoisa herra puhemies

vähän samoilla ajatuksilla kuin ed

söderman suhtaudun tähän asiaan

kyllä tietysti tarvetta on säädellä tämä kunnolla ja tarkkarajaisesti koska siellä erilaista toimintaa on harjoitettu ja harjoitetaan ja sitten on ollut epäselvyyttä mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja nykyinen lainsäädäntö ei siihen vastaa

tämä on todella hyvinkin radikaali esitys ja varmaan muuttaa tätä pysäköinninvalvonta asiaa

ylipäätään sellaisissa tapauksissa joissa yhteiskunta puuttuu yksityisen ihmisen oikeuksiin ja jos siitä seuraa seuraamuksia minun mielestäni sen tulisi kuulua valtiolle ja valtion tulisi niistä vastata

mutta tässä nyt ei ole kysymys rangaistuksesta vaan virhemaksusta ja tämä virhemaksuasia on vähän eri asia kuin taas rangaistuksen määrääminen

mutta itsekään en näe laajassa mielessä hyväksi sitä että sanotaan nyt rikkeitä ja muita hoitaisivat jotkut muut kuin asianomaiset viranomaiset

arvoisa puhemies

kähkönen nosti tässä tärkeän asian esille nimittäin suomen sisäisen turvallisuuden viranomaisten suhteellisen määrän verrattuna kaikkiin muihin pohjoismaihin ja euroopan unioninkin maihin

tässä viittaan ihan suoraan jopa siihenkin kun aiemmin tässä vuosi pari sitten muutama suuri kaupunki teki esityksen että poliisin tällä hetkellä antamia pieniä rikesakkoja ja sakkoja pitäisi antaa kuntien virkamiesten antaa tai siirtää kunnille

esimerkiksi euroopan unionissa on maita joilla on kolminkertainen määrä poliiseja tuhatta asukasta kohti suomeen nähden ja suomessa on vähiten myöskin alueellisesti poliiseja ja pienin summa bruttokansantuotteesta koko euroopassa käytetään poliisiin ja sisäisen turvallisuuden viranomaisiin

tämähän eriarvoistaisi ensinnäkin rangaistuksista tulevan rahan kohdentumisen eri kuntiin kun kaikilla kunnilla ei ole tämmöistä liikennettä niin kuin jossakin muualla

voin yhtyä näihin näkemyksiin että kun rajavartiolaitos nyt joutuu organisaatiota uudistamaan niin juuri sieltä teidänkin alueeltanne ja pohjoisesta raja alueelta näitä rajavartijoita joudutaan siirtämään pois

kuka saa antaa määräyksiä ja kenen tulee ne maksaa

tämä tuli kyllä valiokuntatyöskentelyssä myöskin esille poliisin lausumana näiltä vähäväkisiltä alueilta että ei siellä myöskään rajavartijoita ole sillä lailla saatavilla että käytännössä ne ovat niin kuin poliisin käsissä

sen vuoksi poliisi tulli ja raja pitäisi vapauttaa tästä tuottavuusohjelmasta sisäisen turvallisuuden viranomaiset

kun ed

metsästyksen valvonta mahdollistettiin rajavartijoille

mutta me olemme varmaan liikuttavan yksimielisiä siitä että tietysti ensi sijassa pitää olla poliisi ja sitten rajavartijat ovat rajan vartiointia varten

ei tietenkään kehitys saa mennä siihen että poliisin resurssien vuoksi tätä kierrettäisiin jollakin muulla viranomaisella

mutta tämä laki ei nyt vaikuta näihin äsken keskusteltuihin asioihin

tämän tarkoitus ei ole se vaan hyvä yhteistyö joka on lakitasoisesti säädelty ja jossa olisi vastuut ja velvollisuudet oikein

arvoisa puhemies

aivan aluksi täytyy todeta että hallitus on tehnyt tässä hyvää työtä kun on parsinut kasaan tämän alkoholirikoslain kokonaisuudistusasian joka edelliselle eduskunnalle edellisen hallituksen toimesta annettiin mutta joka sitten vedettiin pois koska siitä ei löydetty yhteistä näkemystä tai se ei ollut ilmeisesti sitten valmis vielä silloin hyväksyttäväksi

tässähän kokonaisvaltaisesti käsitellään alkoholiseuraamusjärjestelmää ja myöskin viranomaisten toimivaltuuksia suhteessa tähän valvonnan toteuttamiseen

olisi toivottavaa että yhteiskunnassa herättäisiin näihin ongelmiin oikeasti

me voimme ne havaita kun menemme tuohon helsingin keskustaan ja avaamme silmämme ja katsomme vähän ympärillemme siellä on kaiken ikäisiä nuorista lähtien jotka ovat sortuneet päihteisiin

mutta me tietysti ehkä omasta näkökulmastamme katsoen parempiosaiset ohitamme nämä ihmiset surkeina tyyppeinä jotka häiritsevät yhteiskunnan rauhaa

ammattini puolesta olen katsonut kasvotusten päihteiden väärinkäytön seurauksia väkivaltaa perheväkivaltaa murhaajia tappajia ja pahoinpitelijöitä ja tässä mielessä tämän alkoholin

heinonen totesi tässä esityksessä oli kovin puutteita

erityisesti kaksi suurinta hallituspuoluetta vaativat näihin muutoksia ja pitkällisen kädenväännön jälkeen oikeusministeriön ja oikeusministerin kanssa me löysimme sitten hyvän ratkaisun josta voidaan todeta että tämä laki käytäntöön soveltuneena on erinomaisen hyvä ja toisaalta tästä kyllä sitten kuuluu kunnia koko tälle valiokunnalle

lakiesityksessä alun perin lähdettiin siitä että poliisi saa tarkastaa vain nämä tavarat jotka sellaisella henkilöllä on mukana joka ei saa pitää alkoholia hallussaan ja tämä toimenpide tulisi kirjata pakkokeinolain säännösten mukaisesti

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys korjattu esitys osoittaa että meillä on erinomaisen hyvä liikenneministeri joka ymmärtää liikenneyrittäjyyden merkityksen

toisaalta esitys sisälsi sen että kun poliisi ottaa haltuunsa alaikäiseltä laittoman alkoholijuoman niin tämän hävittäminen ei voi tapahtua suoraan poliisimiesten toimesta vaan se olisi edellyttänyt takavarikon tekemistä

tämä on näkynyt muun muassa nyt täällä käsittelyssä olevan taksilain muutoksien asemapaikkamuutoslain käsittelyssä

tämä kabotaasiliikennehän liittyy olennaisesti suomalaisten kuljetusyrittäjien mahdollisuuteen harjoittaa yritystoimintaa ja heidän toimeentuloonsa

takavarikko tarkoittaa sitä että täytyy todisteellisesti tehdä ja laatia siitä kirjallinen pöytäkirja ja antaa todistettu jäljennös tälle kohteelle

toisaalta myöskin tämän kannattavuuteen tarkalleen tai kuljetus ja kuljetusyritysten olemassaolo ja heidän tehtävänsä on koko yhteiskunnalle aivan elintärkeä

no tämäkin vielä saattaisi olla kohtuullista jos viranomaisilla tämmöiseen olisi aikaa mutta nykyinen järjestelmä meneekin poliisin rikosilmoitusjärjestelmään eli tietokoneille ja siellä on takavarikosta mahdollisuus tavallisella poliisimiehellä vain kirjata se sinne

tässä mielessä tähän kabotaasiliikenteeseen puuttuminen jo tämmöisessä etuajassa vaikka eun direktiivihän myöhemmin ilmeisesti tulee sitten voimaan on suomessa erityisen tärkeää

sen jälkeen poliisipäällystöön kuuluvan tulee hyväksyä tämä takavarikko ja antaa määräys hävittämisestä minkä jälkeen poliisimiehet hävittävät sen alkoholijuoman minkä jälkeen taas poliisipäällystöön kuuluva sitten hyväksyy ja kuittaa sen hävittämisen

kabotaasiliikenteen ongelmat suomalaiselle kuljetusyrittäjyydelle ovat olleet jo vuosia tiedossa ja niihin on kuljetusyrityksistä toivottu jonkunlaista tolkkua

sitten tässä on kiinnitetty tähän valvonnan selkeyteen huomiota siihen millä tavalla voivat viranomaiset päätellä onko kysymyksessä sellainen kabotaasiliikenne joka pysyy näissä lain sallimissa rajoissa vai rikotaanko tällä näitä säännöksiä ja se on hyvä asia

eihän tämmöinen byrokratia olisi mitenkään ollut järkevää ja hallituksen esityksessäkin tietysti lähdettiin siitä että tämä menettely nyt käytännössä toteutetaan maan tavan mukaisesti niin että käytännössä poliisipartio tuommoisella maalaisjärjellä toimii

arvoisa puhemies

mutta minä korostan sitä että tässä todella täytyy viranomaisille suoda sellaiset resurssit ja mahdollisuudet että tätä voidaan valvoa että tämän lain tarkoitus käytännön tasolla siellä kuljetusyrityksen tasolla myös realisoituu eikä niin että tästä tulee kuollut kirjain ja taas laillisesti kuljetuksia tekevät ja maksut maksavat yritykset joutuvat tässä huonompaan asemaan

tähän ei hävitä missä asia me lähdimme siitä pitkällisten keskustelujen oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa että annetaan poliisimiehille oikeus hävittää se alkoholijuoma vähäinen määrä suoraan siellä kentällä

tuon niin sanotun pora in tavoitteenahan oli tehostaa poliisin toimintaa ja toisaalta keskeisin perustelu oli se että poliisin kenttätyöhön kansalaisten pariin saadaan enemmän näkyvää poliisia ja poliisitoiminnan rikostorjuntaan ja turvallisuuden ylläpitämiseen lisää tehokkuutta

tämä rekisteri tässä tapauksessa on hätäkeskusjärjestelmän tietojärjestelmä johon jokainen poliisin kentällä tekemä tehtävä kirjataan johon kirjataan jokaisen partion kutsut ja poliisimiehet nimeltä ketkä ovat siellä liikkeellä

tämän vuoksi hallintovaliokunta tätä edellistä uudistusta käsitellessään lausui lausumassaan että on syytä pohtia koko organisaatiota uudelleen ja käynnistää tämä poliisihallinnon uudistaminen niin että se saataisiin kaksiportaiseksi

nyt tämä hävittäminen tapahtuu sillä tavalla kun tämä laki astuu voimaan että poliisipartio ottaessaan alkoholijuoman haltuun voi hävittää sen siinä ja ilmoittaa sinne hätäkeskusjärjestelmään että me olemme hävittäneet alkoholijuoman tältä ja tältä henkilöltä ja se on tapahtunut tällöin ja tällöin ja se on järkevää

nyt tämä hallituksen esityshän tarkoittaa si tä että poliisihallintoon muodostettava uusi ohjaus ja johto malli merkitsee että ylellä mahaan ja johtomalli merkitsee sitä että sisäministeriölle kuuluu vastaisuudessa poliisin toimialan strateginen ja poliittinen ohjaus toimintaedellytysten turvaaminen säädösvalmistelu ja kansainvälinen yhteistyö kun taas operatiivista poliisitoimintaa johtaa ja ohjaa sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaa poliisin keskushallintoviranomaisena poliisihallitus joka muodostuu osasta nykyistä poliisin ylijohtoa ja poliisin läänin johdosta

se ei vaadi poliisin menemistä poliisilaitokselle ei vaadi lapsen viemistä poliisilaitokselle ja tietysti tässä tapauksessa sitten poliisi ottaa yhteyttä jo nykyisten sääntöjen perusteella ja muutoinkin sosiaaliviranomaisiin ja kotiin

no toinen asia joka liittyi tähän tarkastusoikeuteen

uudistuksen myötä paikallispoliisin poliisilaitokset ja poliisin valtakunnalliset yksiköt siis keskusrikospoliisi suojelupoliisi ja liikkuva poliisi sekä poliisiammattikorkeakoulu ja poliisin tekniikkakeskus ovat suoraan poliisihallinnon alaisia poliisiyksiköitä ilman siis tätä väliporrasta

no ei tämmöinen tietenkään ole järkevää minkä vuoksi tähän etsittiin ratkaisua sillä tavalla että ei käytettäisi tätä takavarikkomenettelyä ja toisaalta sitten ulotettaisiin tämmöinen lievempi tarkastus vaatteisiin jos on todennäköisiä syitä että henkilöllä on laitonta alkoholijuomaa hallussa

sen sijaan eräs heräs käyttö seikkaa tai tai organisatorinen muutos tähän sitten tuli kun kehitettiin tätä aluehallintovirastoa

sinne haluttiin poliiseja myöskin mukaan ja tässä uudistettavassa aluehallinnon virastossa on poliisin vastuualueet ja näillä vastuualueilla on erilaisia viranomaisyhteistyötehtäviä valmiussuunnittelua ja sitten peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin liittyviä tehtäviä mutta nimenomaan poliisin operatiivisen toiminnan ylin johtaminen sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnan yksiköiden tulosohjaus kuuluu siis poliisihallitukselle

on syytä epäillä on kynnys josta voidaan helpommin käyttää poliisin toimenpiteitä ja todennäköiset syyt edellyttävät aika varmaa tietoa siitä että henkilöllä on esimerkiksi alkoholijuomaa hallussa ja nyt tämä päällisin puolin tarkastus joka sinne nyt tuli riittää kyllä hyvin ja toimii hyvin että poliisi voi semmoisessa tapauksessa jos joku laittaa laittoman alkoholijuoman poveensa ottaa sen sieltä sillä tavalla päällisin puolin kopeloimalla ja sitten hävittää äsken kerrotulla tavalla

kaksiportainen hallintomalli tarkoittaa sitä ettei aluehallintoviranomaiseen sijoitetuista poliisihallituksen alueellisista yksiköistä muodostu erillisiä alueperiaatteen mukaisia toimivia toimipisteitä jotka johtaisivat poliisilaitoksia vaan niitä johtavat suoraan poliisipäälliköt ja poliisihallituksen alaisuudessa

mutta sitten tämän tarkastuksen kirjaaminen oli ongelma joka pakkokeinolain menettelyillä olisi taas aiheuttanut että me olisimme säätäneet että saa hävittää äsken kerrotulla tavalla mutta sen tarkastuksen jälkeen pitäisi lähteä tekemään tarkastuspöytäkirja poliisilaitokselle ja se olisi taas tietenkin tarkoittanut sen nuoren siirtämistä sinne

tämä laki sisältää hyviä täsmennyksiä myöskin eri poliisiyksiköiden tehtäviin ja on tärkeää että helsingin poliisilaitokselle määritellään laissa erityisiä tehtäviä

mutta tässä päädyttiin siihen että samalla tavalla ilmoittamalla poliisin hätäkeskusjärjestelmä joka tähän hätään hätäkeskusjärjestelmään poliisimies voi ilmoittaa sinne että tämä henkilö tarkastettiin tällöin ja tällöin ja partio oli tämä ja tämä otettiin alkoholijuoma pois ja hävitettiin

helsingin poliisilaitos jo nyt tietysti tämän erityisen poikkeavan suuren kokonsa ja erityisten helsingin alueen tehtävien ja valtakunnan tehtävien vuoksi asettuu erilaiseen asemaan ja tehtäviä ovat esimerkiksi osallistuminen valtion ylimmän johdon turvaamiseen vieraiden valtioiden lähetystöjen turvaaminen kansainvälisten kokousten ja tapahtumien turvaaminen ja niin edelleen

näin ollen tämä tietysti lisää toisaalta poliisin toimia sen ilmoituksen suhteen että täytyy ilmoittaa sinne rekisteriin mitä tehtiin mutta toisaalta tämä järjestelmä myöskin turvaa sen että jos hävitetään alkoholijuomaa niin se on kirjattu laillisesti ja toisaalta jos on tehty tarkastus niin siitä on tehty laillinen merkintä että tämmöinen tarkastus on tehty jolloin jäljemmin voidaan arvioida että jos siellä joku haluaa kyseenalaistaa sen esimerkiksi valituksella kantelulla tai jollakin muulla niin voidaan tarkistaa toimivatko viranomaiset oikein ja käyttivätkö oikeita toimenpiteitä

myöskin valmiusyksikkö jolla turvataan erilaisissa väkivaltatilanteissa turvallinen operaatio on helsingin poliisiyksikön johdossa ollut ja siellä myöskin pysyi

tässä on tärkeää että näistä valmiusyksikön johdon operaatioista päättää edelleen siellä päällystöön kuuluva poliisimies joka on ympärivuorokautisesti aina täällä niin kuin jokaisessa muussakin poliisilaitoksessa saatavilla tai töissä

itse olen kovasti tyytyväinen tähän lakiesitykseen enkä mene näihin muihin kohtiin joita tämä myöskin koskee

tässähän tarkennettiin joukkoliikenteessä olevan kuljettajan tai tämmöisen toimivaltaa suhteessa häiritsevän tai alkoholia käyttävän tai hallussa pitävän henkilön toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

myös keskusrikospoliisin osalta on määritelty keskusrikospoliisin tehtäviä ja valiokunta lisäsi asiantuntijakuulemisten jälkeen keskusrikospoliisin tehtäviin asiantuntijapalvelujen tuottamisen

olisi ollut aika hassua että poliisilla ei olisi ollut samoja toimivaltuuksia kuin järjestyksenvalvojalla tai julkisen kulkuneuvon kuljettajalla koska tämän kirjaamismenettelyn tietysti viranomaistoiminnassa täytyy olla niin että voidaan kirjata ja laittaa ylös miten viranomaiset toimivat mutta nyt nämä ovat yhteismitalliset ja hyvät

myös liikkuvalle poliisille esitettyjä laissa olevia tehtäviä lisättiin ja kirjattiin lakiin liikkuvan poliisin tehtäviin helsinkivantaan lentoaseman poliisitehtävien hoitaminen kuten tänäkin päivänä ja huolehtiminen tasavallan presidentin ja entisten presidenttien sekä heidän puolisoidensa henkilöturvallisuudesta

kyllä minä kuitenkin loppunäkemyksenä voin todeta heidi sinulle että kyllä me kovasti tätä väänsimme ja välillä olimme eri mieltäkin mutta nyt tämä laki taitaa olla vielä parempi kuin se oli sinne lakivaliokuntaan tullessaan

pidän tätä erittäin tärkeänä että tämä on lakitasoisesti määritelty koska nämä tehtävät ovat liikkuvalla poliisilla pysyviä ja liikkuvalla poliisilla on kaikista parhaat edellytykset selvitä näistä tehtävistä koska liikkuvalla poliisilla ei ole samanlaista ympärivuorokautista hälytys ja päivystyssia ja ja orgaaneja taikka hälytystehtäviin organisoitua päivystysjärjestelmää vaan heidän tehtäviensä luonne on toisenlainen vaikka he osallistuvatkin poliisin kenttätoimintaan silloin kun paikallispoliisi apua tarvitsee

tämä liikkuvan poliisin rooli on puhuttanut vuosien aikana ja tämä laki kyllä toisaalta vahvistaa liikkuvan poliisin roolia tulevaisuudessa koska nämä tehtävät on määritelty lakitasolla

itse pitkän poliisikokemukseni perusteella voin todeta että liikkuva poliisi on erittäin tärkeä organisaatio kansalaisten turvallisuuden kannalta

nyt kun meillä on suuria alueita ja välttämättä poliisipartioita ei ole uusissakaan poliisilaitoksissa monissa on vaan yksi tai voi olla useampiakin mutta kun on laajat alueet niin on erinomaisen tärkeää että kun liikkuva poliisi on tuolla maakunnissa liikkeellä niin heidät saadaan koska vaan nopealle tehtävälle hälytettyä ja jos liikkuvaa poliisia ei olisi niin tämä voimavara menisi